se mikä tällä hetkellä tässä on aika lailla ikävä tilanne on se että sekä kuntien toimet pakosta valtion toiminta että myöskin yksityinen raha vaikuttavat kaikki samaan suuntaan elikkä iso osa suomalaisista on kuitenkin jäämässä asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien ulkopuolelle

kuntia koskevaa lainsäädäntöä periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia kunnallishallinnon ja talouden asioita sekä valtion ja kunnallistalouden yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä

työryhmä toivoi että tämä selonteko olisi tuotu eduskuntaan myöhemmin mutta aikataulusta haluttiin pitää jääräpäisesti kiinni

kriisimaissa köyhyysaste on korkeampi kuin eu maissa keskimäärin ja eurotuen ehtona tätä köyhyyttä syvennetään entisestään

näistä toimikunnista ei oikeastaan jäänyt jäljelle mitään muuta kuin tietyt jäsenet ja se että he kokoontuivat keskustelemaan ympäripyöreitä työmarkkinakysymyksistä kahvikupin ääressä ilman minkäänlaista todellista päätäntävaltaa

olisin myös odottanut että seurantaryhmän palaute olisi otettu paremmin huomioon työn eri vaiheissa ja lopullisessa tekstissä

jos kuulin oikein niin ministeri tuomioja sanoi esittelypuheenvuorossaan jotenkin niin että ulko ja turvallisuuspolitiikasta käytävälle keskustelulle on tyypillistä avoimuus

ja kyllä jos otetaan nämä äärimmäisen isot ja tärkeät kaikkia suomalaisia koskevat lait ja lakikokonaisuudet niin ei voi sanoa niin että niitä olisi käsitelty edes limittäin vaan niitä on käsitelty toisistaan erillään ja eritahtisesti mihin oikeuskanslerikin kiinnitti huomiota

tämä väestön tuloerojen kasvu korostuu sekä eurotukia saavissa maissa että myös tukea antavissa maissa ja se nähdään valitettavasti myöskin suomessa

todennäköisin suomen tie on sama kuin japanissa pitkä ehkä kymmenentoistakymmenen vuoden hidas nollakasvun kausi ja silloinkin pitää muistaa että sekin edellyttää hyvin ankaria leikkauksia sopeuttamistoimia talouden kokonaan uudelleenarviointia

ja jos hän sanoo että tämä menettely eritahtinen menettely ei ole onnistunut niin kyllä silloin on lupa sanoa että se on epäonnistunut ja jos se on epäonnistunut niin silloin se edellyttää sitä että ministeri ja hallitus muuttavat toimintatapaansa

te annoitte aivan selvän lupauksen siitä että kansanedustajat pääsevät eduskuntakäsittelyn kautta mukaan ruotimaan tätä asiaa mutta vielä tuota lupausta ei ole täytetty

toisenlainen esimerkki avoimuudesta tuli sitten tästä kun tapahtui tämä tietovuoto ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksesta liittyen ämarin ilmaharjoitukseen

suomi ei ole luovuttanut omaa harkintavaltaansa pois sen paremmin lissabonin sopimuksen yhteisvastuu ja avunantolausekkeitten kuin nato isäntämaasopimuksen kautta

talouden tilanteen ennakointiin ja myöskään siihen vaihtoehtoon että suomen luottoluokitus heikkenee jolloinka heti kokonaisvelalle tulee uusi hinta ei ilmeisesti ole varauduttu millään lailla

edustaja zyskowicz varmaan kertoo meille kaikille mitkä tutkimukset osoittavat sen että on olemassa tämmöinen suora kytkentä työttömyysturvan keston ja työllistymisen ja työttömyyden keston välillä

olisi ihan mielenkiintoista jos ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja olisi täällä salikeskustelussa mukana ja ihan vilpittömästi ja aidosti sanon tämän että olen ihmetellyt kyllä sitä että kun tässä salissa on moneen kertaan kuultu se kuinka kirves on jo puun juurella niin perussuomalaisille tiivistyvä sotilaallinen ja puolustusyhteistyö euroopan unionissa kyllä kelpaa siitä he eivät ole irtaantuneet

vielä lyhyesti tuosta asiasta minkä edustaja holmlundkin nosti esille eli kotietsinnöistä niiden tekemisen oikeusperustasta ja siitä miten kansalaisoikeudet ja viranomaisvaltuudet suhtautuvat toisiinsa

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että tukimekanismeilla on voitu ostaa aikaa ja samanlaista ajanpeluuta on menossa monessa suunnassa

se ilmeisesti olikin vuodon tarkoituksena

viimeksi tänään uutisoitiin usasta että siellä päättäjät ovat joutuneet turvautumaan jo kolme kertaa tämän kuluvan vuoden aikana siihen että ovat tehneet tämmöisiä hätälakeja estääkseen sen että usan kassa kuivuisi niin että kun me täällä mietimme nyt sitten sitä mitä euroopan unionin alueella tehdään niin pitää muistaa että tämän kriisin syyt ja juuret ovat paljon syvemmällä paljon laajempia

minä en ole vaikka olen kohtuullisen paljon yrittänyt näihin asioihin perehtyä löytänyt yhtään semmoista tutkimusta joka osoittaisi että tämmöinen kytkentä on olemassa

aika mielenkiintoista on se että silloin kun politiikassa mennään tänne pyssyuskovaisuuden puolelle niin se kyllä käy perussuomalaisille mutta muuten he ovat eu kriittisiä

arvoisa puhemies

ensimmäisessä käsittelyssä tästä hallituksen esityksestä käytiin vilkas ja kriittinenkin keskustelu monesta suusta

mitä enemmän euroalueella yskii taloudessa ja tulee yskimään pitkään niin sitä tärkeämpää on venäjä ja venäjän suuntaan tehtävä yhteistyö

itse epäilty oli muutaman sadan kilometrin päässä

ihmeteltiin sitä kuinka kevyesti ja yksimielisesti esitys on mennyt läpi valiokunnassa neljä asiantuntijalausuntoa joista kolme oli hallinnon lausuntoa ja neljäs työttömien valtakunnallisen yhdistyksen lausunto ja se oli kyllä hyvin kriittinen ja perustellusti kriittinen tätä hallituksen esitystä kohtaan

myös pääministeri sipilä antoi haastattelun jossa totesi siihen suuntaan ettei raudan kasaaminen rajalle ratkaise ongelmia

onko ihan oikeasti ulkoministeriössä otettu tosissaan se kuinka me kykenemme hyödyntämään venäjä mahdollisuudet arktisen yhteistyön ja pohjoisen ulottuvuuden

juuri siinä kohtaa katsottiin että kaikki ne rakennukset mitkä pihapiiriin kuuluivat voitiin käydä läpi mutta kun etsintä ulottui sitten toisen vanhuksen ajoneuvoon niin siitä poliisi sai huomautuksen että ei ole ollut perusteita tämmöiselle toimenpiteelle

ja presidentti niinistö on muistuttanut useaan otteeseen myös kahdenvälisen yhteydenpidon tärkeydestä vaikeina aikoina ja juuri silloin

ensimmäiseksi yhdyn niihin kantoihin joissa eilen hyvin voimakkaasti kritisoitiin näiden hallituksen esitysten käsittelytapaa ja aikataulua

kun mietitään sitä paljonko meillä on ylipäätään rahaa käytettävänä puolustuspolitiikkaan puolustusvoimille niin pitää miettiä myös sitä ja miettiä kriittisesti mihin niitä rahoja on käytetty

paremminkin on niin että jos työttömyysturva ja työmarkkinatuki on monen kohdalla harkinnanvarainen ja porrastettu niin heikko työttömyysturva päinvastoin ajaa ihmiset entistä enemmän ahdinkoon ja se on se syy isoihin ongelmiin

voi kyllä sanoa näin että ainoa joka näistä lausunnonantajista edustaa asianosaisia oli nimenomaan tämä työttömien valtakunnallinen yhdistys

se mikä riittäisi kreikan akuuttiin ongelmaan ei ehkä riitä markkinavoimille

tämä oli mielenkiintoinen kysymys siinäkin mielessä että tämä kotietsintä tapahtui itse epäillyn rikoksen tekohetkestä monen monen viikon päästä jolloin ei ollut minun arvioni mukaan enää mitään tutkinnallista yhteyttä tämän rikoksen selvittämiseen

siinä suhteessa vasemmistoliitto on kyllä hyväksynyt kaikki hankinnat kaksi jättikokonaista ohjushankintaa joista muuten toisessa pentagonin perustelumuistiossa todettiin kuinka se vahvistaa naton ja suomen liittolaisuutta

kyse on ajan pelaamisesta ja toiveajattelusta jossa oletetaan että parissa vuodessa kriisin pahin vaihe menee ohi ja sen leviäminen muihin maihin pysähtyy ikään kuin itsestään

lähdetään mukaan vaan siihen että turvaudutaan näihin jälkihoitoihin ja ostetaan sillä hyvää omaatuntoa ja ajatellaan että on ainakin tehty jotain ja sitten sitä suurempaa pahaa siirretään kauemmas ja kauemmas

bisnesenkeleistä on hymistelty suomessa jo jonkin aikaa eikä ainoastaan hymistelty vaan enkeleistä on puhuttu lähes uskonnollisen hurmoksen vallassa sen lisäksi että tälle sijoitustoiminnalle on annettu ylimakea ja sokerikuorrutettu nimi

emme hyväksy kansainvälisten sopimusten rikkomista ja venäjän harjoittamaa voimankäyttöä mutta emme myöskään usko että varustelun kiihdyttäminen ja sotilaallinen nokittelu ratkaisisivat ongelmat

minulla on ainakin käsitys siitä että apulaisoikeuskansleri on arvioinut näitä päätöksiä kotietsintäpäätöksiä ja aika isossa osassa on todettu että niille ei ole kaikilta osin ollut perusteita

sitten heti vuodenvaihteen jälkeen tulevat leopard hankinnat ja afganistan operaatio jota vasemmistoliitto vastusti ainoana eduskuntapuolueena vielä viime kaudella ja muun muassa puolustusvoimien entinen komentaja hägglund oli meidän kanssamme samaa mieltä

arvoisa puhemies

toiseksi kaikilla niillä työttömillä jotka suinkin pystyvät työsuhteeseen tavoitteena tulee aina olla työsuhteinen toimenpide niin että työntekijälle koituvat hyväksi kaikki työsuhteeseen kuuluvat oikeudet

eilisessä keskustelussa viitattiin entiseen presidenttiin kekkoseen ja hänen kirjaansa onko maallamme malttia vaurastua

entäpä yhdysvalloissa joka elää seteleitä painamalla ja elvyttää talouttaan rakentamalla lisää uusia kuplia

en tiedä onko kyse siitä että kun jonkun asian tai opin kylkeen lyödään kaikenkattava positiivinen leima niin sitten sen mallin kritisoiminen onkin jo uskallettua

nyt kyllä pitää kysyä onko maallamme valttia haurastua kun seuraa sitä mitä tapahtuu valtion omistajapolitiikkaan ja omistajaohjaukseen liittyen

vasemmistoliiton linja oli silloin oikea nyt se ei sitä ole mutta ainakin minä ja edustaja yrttiaho pidämme vielä kiinni siitä että afganistan operaatioon lähtö oli virhe ja se on maksanut satoja miljoonia euroja

suomi vakauttaa parhaiten tilannetta lähialueillaan pysymällä sotilasliiton ulkopuolella ja tukemalla aktiivista vakauspolitiikkaa jota on esimerkiksi tasavallan presidentti tuonut usein esille

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä yritti jo keväällä kertoa että aspiriini ei auta syöpään ja se syöpä on rajoittamaton keinottelukapitalismi

yhteisen rahan jälkeen meille on tullut ervv ja euroopan vakausmekanismi tai se on tulossa mutta me olemme omalta osaltamme sen jo hyväksyneet ja on tullut presidentti

kyllä kai tilanne on se että suomen tuotannollisen perustan pitävyys on aika lailla vaakalaudalla samaten kuin strateginen omistus ja omistajaohjaus tuuliajolla

he ovat halunneet olla viitenä päivänä viikossa aktiivisessa toiminnassa ja nythän tämän hallituksen esityksen mukaisesti karsitaan yksi päivä pakolla pois

nyt puhutaan sitten talouspolitiikan koordinaatiosta ja kun sitä tietä kuljetaan vielä pidemmälle ja siitä on jo ensimmäiset luonnospaperit euroopan unionista nähty niin se tarkoittaa myöskin työmarkkinoitten säätelyä sitä että euroopan unioni tulee mukaan jäsenvaltioitten sosiaalipolitiikkaan alkaa painostaa ja osin päättääkin muun muassa siitä minkälaisia eläkeikä ja eläkeratkaisuja missäkin maissa tehdään

jos katsoo sitä että rautaruukin päätäntävalta karkasi ruotsiin mikä realisoituu kyllä tulevina aikoina sitä mikä on itellan tilanne ja aivan samalla tapaa minkälaiset uhat ovat finnairiin liittyen ja siihen vielä lisämausteena mahdollisia vastapakotteita niin kuinka omistajaohjauksesta vastaava ministeri ajattelee sitä miten ylipäätään pystytään huolehtimaan suomen tuotannollisesta perustasta

pitää arvioida ja varsinkin tällaisessa taloustilanteessa mikä on mallin tuotto ja onko sille vaihtoehtoja voisiko rahan käyttää tuottavammin

harjoituksista nousseen kohun ja tiedonkulun ongelmien vuoksi laadittiin uusi ohjeistus jonka avulla arvioidaan onko harjoituksissa erityistä ulkopoliittista merkitystä

hallitusohjelmaan sisällytettiin ainoastaan leikkaus ja veronkorotusautomaatti näiden talouslausekkeitten kautta

eu presidentin herman van rompuyn mukaan paitsi euroalue myös koko eu kamppailee henkiin jäämisestään

jos se summa sijoitettaisiin vaikkapa kuljetustukeen niin tuki kaksinkertaistuisi eikä vielä päästäisi lähellekään ruotsin tasoa

kun valtiontalous heikkenee kehystarkastelun jälkeen tehdään uudet leikkaukset ja veronkorotukset ja sen tietää myöskin edustaja uotila joka tuosta paikaltaan yrittää huutaa jotain sellaista mikä ei pidä paikkaansa

tämä on aivan johdonmukainen kehityskulku ja ne jotka ajavat tätä ovat loogisia ja ovat siinäkin loogisia jos hyväksyvät sitten lopulta sen että mennään liittovaltioon

niiden avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja tai todeta jotkut ehdotukset epäkelvoiksi mutta jo ennen jokaisen kokeilun käynnistämistä pitäisi käydä aito kriittinen keskustelu

kun urheilusuorituksessa pyritään rajuun loppukiriin porvarihallitus välttelee virheitä ja yrittää sammutetuin lyhdyin sinnitellä yli vaalien

voi sanoa kyllä että jo liiankin kauan mutta kun on kyse äärimmäisen monisyisestä monimutkaisesta asiasta johon liittyy monenlaisia aineellisia ja aineettomia oikeuksia on selvää että valmistelu pitää tehdä huolella

selonteossa suhtaudutaan eun militarisointiin hyvin myönteisesti

kun kuitenkin itse olen ajatellut että pysyn samalla kannalla ennen vaaleja ja niiden jälkeen varsinkin jos on kyse isosta periaatteellisesta asiasta tai oikeastaan asianipusta niin siitä syystä minäkin esitän että tämä hallituksen esitys hylätään

onko juuri niin että kun unioni taistelee olemassaolostaan ennennäkemättömien sisäisten ristiriitojen ja talousvaikeuksien keskellä ainoaksi koossapitäväksi voimaksi nousee eun puolustusyhteistyön tiivistäminen

kalastuslain kokonaisuudistuksesta tehty ensimmäinen luonnos oli sillä tapaa huolestuttava että siinä ei tunnustettu eikä tunnistettu ollenkaan semmoista perinteistä ryhmää kuin kotitarvekalastajat vaan aika lailla sen luonnoksen mukaan olisi menty sitten ammattimaisten kalastajien ja vapaa ajankalastajien ehdoilla

ensinnäkin hän sanoo että kysymys on turhasta lainsäädäntöhankkeesta koska uudella lailla ei käytännössä saavutettaisi mitään tavoiteltavia myönteisiä kasvu tai työllisyyspoliittisia vaikutuksia

kun kerran elämme näin epävakaassa taloudessa ja jos haluamme päättää edes jostain itse oman pesän pitäisi olla puhdas mutta se ei ole

kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa kehitysyhteistyössä ja ihmisoikeuksien edistämisessä riittäisi kyllä työsarkaa muutenkin

me kaikki muistamme kuinka onnetonta hallituksen toiminta oli kun se salli lopettaa raaka aineitten keskellä sijaitsevan stora enson kannattavan ja energiaomavaraisen kemijärven sellutehtaan

toiseksi hän esittää että hankkeesta luovuttaisiin koska sillä ei ole myönteisiä kokonaistaloudellisia vaikutuksia ja koska se turhaan monimutkaistaa verotusta

me emme hyväksy liittovaltiokehitystä tälläkään saralla ja ihmettelemme mihin on kadonnut se eu kriittisyys joka oli voimissaan vielä viime kaudella

totta kai heidänkin etunsa pitää arvioida tässä lainsäädäntötyössä valmistelutyössä mutta kotitarvekalastajien kohdalla siinä oli se paha puute että siellä olisi pyyntivälineitä niiden käyttöä ja määrää rajoitettu hyvin oleellisella tavalla

eduskunta edellyttää että hallitus teettää puolueettoman arvion ervvn evmn ja euroopan keskuspankin suomelle aiheuttamista maakohtaisista talousriskeistä ja taloudellisten sitoumusten kokonaisvaikutuksista

ja tässä onkin juuri sellainen pelko että verojärjestelmää lähdetään rukkaamaan hyvin pieninä osina ja hyvin pitkälle poliittisin perustein ja lopulta sitä palapeliä ei enää kokoa kukaan

eivät nämä tapahtumat yksittäisiä ole vaan kertovat hallituksen valitsemasta linjasta ja se linja on käänteinen kekkosen linja

tällä hetkellähän kukaan ei tunnu ei eduskunnassa eikä hallituksessa tietävän sitä kuinka luja tämä lieka on mihin meidän pää on laitettu

kolmanneksi niskakangas sanoo että vähäiset euromäärät viittaavat siihen että sijoittajaksi tulisivat lähinnä keksijäyrityksen työntekijät mutta toisaalta tällaiset työntekijät eivät käytännössä saisi verohyötyä koska vähennys tehdään pääomatulosta eikä tyypillisellä työntekijällä ole pääomatuloja

totta kai pitää olla selkeät lupajärjestelmät omistuksen suhteen omistuksen kunnioittamisen suhteen mutta samalla kalastuslain uudistamisen tavoitteena näiden yksittäisten osien tai kokonaisuudistuksen tavoitteena pitää olla kannustavuus myöskin kalavesien hoitoon ja se että lupajärjestelmät ja oikeudet ovat kaikki läpinäkyviä

eikä vastuuton työttömyyttä lisäävä omistajapolitiikka tähän lopu

hallitus rkp ja saamelaiskäräjät puheenjohtajansa johdolla ovat kyllä keittäneet aikamoisen sopan kun katsoo kuinka tätä saamelaiskäräjälakiesitystä ja ilo sopimusta on juoksutettu

tosiasiahan on että kaikki suomalaiset pääsevät luxemburgin suurherttuakunnassa perustetun pankin jäseneksi vaikka eivät kovin innokkaasti ole sinne hakeutumassakaan

eikä tämä linja koske vain puolustusyhteistyötä selonteossa ilmoitetaan suomen tukevan oikeudenmukaista tasapuolista ja kestävää ttip sopimusta

vielä hän huomauttaa että laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vasta sen jälkeen kun euroopan unionin komissio on hyväksynyt ehdotetun valtiontuen

valiokuntien lausunnot ja tehty mietintö ovat niin kuin odottaa sopii hyvin ristiriitaisia ja asiantuntijakuulemisetkin jokaisessa valiokunnassa ovat olleet kuulemani mukaan hyvin värikkäitä

vasta nyt osa keskustapoliitikoista esimerkiksi ministeri pekkarinen on alkanut haikailla sen perään että valtiolla pitäisi kaivostoiminnassa olla vahvempi rooli

tämä hallituksen esityshän liittyy siihen tilanteeseen että kun aiemmin korkein oikeus on tulkinnut tilannetta jossa kalastusoppaan seurassa on kolme henkilöä niin se on rinnastettu kalastuskilpailua vastaavaksi järjestetyksi tilaisuudeksi johon olisi pitänyt hankkia kalastusoikeuden haltijan lupa

minua vaivaa erittäin paljon se että tämmöisillä yleisillä lausumilla ja viesteillä esimerkiksi rkpn edustajat ja vihreät ovat täällä sanoneet liittyen saamelaiskäräjälakiesitykseen ja ilo sopimukseen että he ovat vähemmistön oikeuksien puolustajia

niin kuin äskeisessä keskustelussa jo sanoin vaikka en professori niskakankaan yleistä verolinjaa hyväksyisikään kunnioitan aina asiantuntijaa riippumatta siitä onko hän samaa vai eri mieltä itseni kanssa